se on tarpeellinen molemmille kieliryhmille

salo tässä aikaisemmin totesi niin varsinkin pohjanmaalla on juuri siinä yhdessä käräjäkunnassa ruotsinkielinen enemmistö mutta asiat käydään suomen kielellä pääasiallisesti ja sen takia on hyvä että tämmöinen lakiesitys tulee

myös valtionyhtiöiden rooli on aivan outo

kattamaton lyhyt myynti tarkoittaa sitä että myy jotakin mitä ei omista myy jotakin mihin ei ole oikeutta

olen kuullut että kun kerran eräs sosialidemokraattinen suomalainen jäsen oli ottanut sen asian esille niin hän löysi hotellihuoneesta viestin joka tuli tämän maan korkeimmalta virkamieheltä ja jossa varoitettiin puhumasta pnssä ulkopolitiikkaa

ne irtisanovat kymmenissä laitoksissa tuhansia ihmisiä ja peruuttavat jo pitkälle suunniteltuja investointeja

tällaista kuitenkin esiintyy ja se on keinottelua ihan pahimmasta päästä

kysyn

oletteko te tutustunut tähän ja jos te olette tutustunut aiotteko te samaa menetelmää tuoda suomeen ja mikäli te ette taas ole tutustunut aiotteko te tutustua siihen

nyt saksa on kieltänyt tämän

no tietokone on laskenut jokaiselle puolueelle ne desimaalit ja siitä sitten lasketaan ja katsotaan mistä ne paikat tulevat

minua ainakin hieman vaivaa se että tästä on tullut kielipoliittinen kysymys

ei siinä ole suurta eroa

on annettu ymmärtää että ruotsinkieliset olisivat jossakin etuoikeutetussa asemassa pääsevät helpommin niitä hyysätään niitten pitäisi osata toista kotimaista eli suomen kieltä

tänä päivänä puhutaan hyvin paljon ulkopolitiikkaa pnssä

ainoa ero löytyy oikeastaan viime vuodelta ei viime vuonna

mutta yllätyin suuresti eilen kun kuulin uutisista että suomi ei aio lähteä mukaan tähän mihin saksa on ryhtynyt

kee anteeksi vuodelta kaksituhatta

tämä stoltenbergin raportti jota on myöskin kaikissa pohjoismaissa hyvin paljon kommentoitu tulee todennäköisesti myöskin johtamaan tiiviimpään yhteistyöhön

ja kun sanotaan että historian opettajan ja yhteiskuntaopin opettajan pitäisi osata opettaa oppilaille niin että he ymmärtäisivät niin suomalaiset koululaiset ovat pisa tutkimuksessa pärjänneet kaikkein parhaiten ja kyllä minä ihmettelen jos ei opettaja pysty näitä asioita mitkä minä äsken luettelin opettamaan ja viestittämään oppilaille

minä kysyn nyt hallituksen vahvalta mieheltä mahdolliselta tulevalta pääministeriltä nyt saatte valita kuka vastaa

myöskin energiapuolella pohjoismaiset sähkömarkkinat vahvistavat meidän riippumattomuuttamme tuontienergiasta ja ovat omiaan vahvistamaan turvallisuutta

siinä tuloveron alennusprosentit olivat kaikkein suurimmat niissä pienemmissä luokissa

aiotteko te vaikuttaa niin että suomen hallitus lähtisi tähän mukaan

se on ainoa poikkeus tästä yleisestä profiilista

perustuslaissa olemme luvanneet ja olemme sitoutuneet siihen että ihmiset ovat tasa arvoisia ja saavat palveluja omalla äidinkielellään

aivan alimmissa tuloluokissa prosentti on alhaisin ja keskituloluokissa se on kaikkein suurin

pentti oinonen voisi miettiä hieman sitä jos tätä istuntoa käytäisiin puhtaasti ruotsin kielellä ja kaikki puheet olisivat ruotsin kielellä

en minä kysynyt oletteko te tutustunut ruotsin järjestelmään vaan minä kysyin oletteko te tutustunut siihen tanskan järjestelmään josta niin paljon on viime viikolla kirjoitettu

onko tämä huono

ihan sama tilanne on oikeudessa silloin kun ihmisen asioita käsitellään jos hän ei ymmärrä ja toinen osapuoli ei ymmärrä mitä esitetään

meidän mielestämme se on siedettävä mutta vielä parempi olisi että me puuttuisimme niihin epäkohtiin mitä meidän mielestämme ja uskon että myöskin suuren enemmistön mielestä löytyy näistä verolaeista

jos en olisi sitä kuullut itse jos en olisi saanut suomalaiselta viranomaiselta vahvistusta että hekin ovat tästä tietoisia niin en olisi uskonut

minkä takia te menette unionin selän taakse

ettekö te ymmärrä vieläkään että tämä on keinottelua pahimmasta päästä

ja minkä takia odottaa eun tukea tai eun päätöstä

se on ennen kaikkea hakijoitten etu

on erittäin hyvä että näistä keskustellaan tässä suuressa salissa silloin kun hallituksen ministerit ovat läsnä ja se ei yleensä tapahdu budjetin lähetekeskustelussa vaan paremminkin verolakien palautekeskustelussa

saksa ei sitä tehnyt vaan saksa ryhtyi siihen ja minusta suomen pitäisi ryhtyä ihan samaan

kun me tiedämme tämän meidän tulisi kyllä aktiivisesti euroopan unionissa toimia niin että tähän tulee piste

keksikää nyt joku toinen syy kuin eu

olen täysin vakuuttunut siitä että mikäli oppositio ei viime vuonna ja tämän vuoden alussa olisi jatkuvasti tuonut esille minkälainen epäkohta koskee eläkeläispariskuntia verotuksessa niin sitä kohtaa ei olisi muutettu

kyllä minusta on huolestuttavaa myöskin että eteläisen tullipiirin johtaja sanoi että joka päivä tulee lautoilla sata henkilöä joilla on rikostausta

arvoisa herra puhemies

viime aikoina on ollut paljon ikäviä kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia

syinä ovat monessa tapauksessa olleet liian suuri nopeus ja kokematon kuljettaja

mutta kun tämä oli jatkuvasti esillä niin hallitus ei voinut muuta kuin korjata sen ja se on nyt tässä ensi vuoden budjettiesityksessä korjattu

kysyn

meidän tietomme ja informaatiomme suomalaisten pankkien osalla on lohdullinen verrattuna moniin muihin euroopan maihin

kun olen katsonut miten veroprosentti vaihtelee yhtä suuresta tulosta riippuen siitä mistä se tulo muodostuu olen tullut siihen tulokseen että tässä on tänä päivänä epäkohta joka on todella aika suuri

ne ovat käyttäytyneet myös tämän kovan nousukauden ajan tietyllä tapaa varovaisemmin harkitsevammin kuin monet muut eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset pankit

tällä on oma myönteinen heijastusvaikutus nyt tähän tilanteeseen mutta tästä huolimatta myös kotimaisilla pankeilla on nyt luototusvaikeuksia

suomessa on satojatuhansia joiden tulo on todella pieni

heinäluoma ollut oikeastaan muita vaihtoehtoja

nolte herää kysymys loppuunkäsitelty

kun ensimmäinen aalto tuli niin ne kaatuivat ja silloin korjattiin verotus niin että yritykset ovat vahvistaneet taseitaan ja kestivät tämän ensimmäisen aallon

minä en ymmärrä voiko tuo olla oikein

eikö omaishoidon työtä arvosteta riittävästi

velka kasvoi ja oli pakko katkaista se kasvava trendi

arvoisa herra puhemies

se voidaan korjata jos poliittista tahtoa löytyy

miten se korjataan

mielestäni tämä olisi äärettömän tärkeää toteuttaa mahdollisimman pian ja sen takia on syytä nostaa tämä asia niin tämän lain lähetekeskustelussa kuin myös sen käsittelyssä kuin myöskin lain palautekeskustelussa niin että se varmasti menee perille ja niin että korjaus siihen tehdään

olen pitänyt teitä pääministeri viisaana miehenä

viisaana miehenä te ymmärrätte myöskin että tämä hallituksen päätös tulee tuottamaan suuria ongelmia ja vahinkoa yhteiskunnalle

ette te menetä mitään vaikka te ilmoittaisitte että puretaan tämä hallituksen päätös ja lähdetään puhtaalta pöydältä

minä en tahtonut uskoa että se pitää paikkansa mutta hän vakuutti ja kertoi että minä ja ministeri hyssälä me molemmat olemme olleet tällaisen lain säätämässä

oletteko te tästä tietoinen ja jos olette tietoinen mitä aiotte tehdä

arvoisa puhemies